tyydyn lopuksi arvoisa puhemies viittaamaan siihen että tämä kokonaisuus uusiutuvan energian lisäämiseksi ja myös ydinvoiman lisärakentamiseksi tarkoittaa sitä että me samalla näillä toimilla pehmennämme ja muokkaamme maaperää erittäin merkittävästi tämän alan suomalaisen teknologian sekä ympäristö ja energialiiketoiminnan mahdollisuuksien parantamiseksi suomessa

tarvittaisiin sellaista yhteiskuntasopimusta jossa voitaisiin ja jolla voitaisiin sopia siitä että kerta kaikkiaan me kaikki kiristämme vähän vyötä ja syömme vähemmän mutta teemme enemmän

vaikka esimerkiksi teollisuuden ominaispäästöt meillä suomessa ovat monilla aloilla aivan maailman pienimpiä kuulumme silti asukasta kohti laskien eniten päästöjä tuottavien maiden joukkoon maailmassa

kuntien tietohallinto se mikä on olemassa ei likimainkaan hyödynnä tällä hetkellä tietohallinnon tarjoamia mahdollisuuksia eri hallinnonaloilla

arvoisa puhemies

tarkastusvaliokunta on aika nuori instituutio eduskunnan toimielimissä

no onko sitten sen lisäydinvoiman tuottamisessa rosatom ja venäjä joku erityinen mörkö niin kuin täällä tuo kuva piirrettiin

arvoisa puhemies

mutta olen ymmärtänyt niin että yrityksessä on kerta kaikkiaan arvioitu jatkamismahdollisuudet tuolla lapissa ja päädytty siihen että pyritään kuitenkin suomessa tätä toimintaa pyörittämään

vaikka siis muun energian kuin teollisuuden yhteydessä syntyvän energian tuotantoon uusiutuvan biopohjaisen energian tuotantoon on investoitu erittäin paljon ja se kapasiteetti lisääntynyt metsäteollisuuden yhteydessä syntyvän energian määrä on metsäteollisuuden alas ajautumisen seurauksena erittäin merkittävästi pienentynyt

mielelläni puhun teille arvoisa puhemies

kyllä tämä nyt on sellaista pientä piiperrystä tämän talouden tilan sen sairauden hoitamisen kannalta että näillä eväillä kyllä tätä hommaa ei panna oikealle uralle

nyt jo sanon tässä että valiokunnan puheenjohtaja braxin johdolla valiokunta on tehnyt erinomaista työtä jos se pystyy seuraamaan kaikkea sitä mitä suomen kansainvälisistä sitoumuksista seuraa suomelle kykenee analysoimaan arvioimaan puuttumaan ongelmiin epäselvyyksiin tai sellaisiin asioihin joista ei ole riittävää selvitystä eduskunnalle annettu

se minkä verran jää sitä kapasiteettia kenties muihin tarpeisiin on tässä pidettävä koko ajan mukana

arvoisa puhemies

ennen kaikkea kun syömme vähemmän teemme enemmän uskallamme ottaa riskiä ja jopa velan päälle investoida sellaiseen joka tuo uusi investointi tuottaa meille uutta menestyksen perustaa

jos se siihen pystyisi sitä kautta kuntien menoissa tulisi vielä hurjan paljon säästöjä jo näiden äsken sanottujen hurjan suurten miljardikustannusten lisäksi

eli nämä äänestäjät siellä tammelantorilla eivät varmasti puhemies ota kovin kevyesti sitä asiaa että täysin päinvastoin kuin perussuomalaiset ennen vaaleja lupasivat he toimivat ja vieläpä puolustelevat kovinkin kevyeen ja naureskelevaan sävyyn näitä petettyjä lupauksia

toinen oli se että kritisoitiin sitä että nyt tämä nykyinen toimintapääoma ja tasoitusmäärä yhdistetään yhdeksi vakavaraisuuspääomaksi että se olisi jotenkin väärä asia

se ei ole tosin suomalainen taitaa olla sveitsiläis amerikkalaisesti omistettu nimeltään landis plus gyr joka valmistaa juuri näitä tuotteita jotka ovat tässä mielessä niin tavattoman edistyksellisiä

väitän että siinä että näin käy on osaa juuri sillä että nyt me rakennamme ne toimet työllistämistoimet elinkeinolähtöisesti ja pystymme tarjoamaan työtä paljon useammalle kuin silloin kun nämä kaksi ministeriötä olivat kokonaan hallinnollisesti eri ministeriöt

teollisuutemme ja energiatuotantomme rakenne

arvoisa puhemies

suomen teollisuuden tulevan kilpailukyvyn kannalta ratkaisevan tärkeää on nyt kysymys millaiseksi euroopan laajuinen uusi päästökauppajärjestelmä lopulta muotoutuu

me olemme valtavan riippuvaisia nyt venäjästä ja jos me tänne rakennamme omaa sähkökapasiteettia silloin emme tuo tänne venäläisistä ydinvoimalaitoksista sähköä

muutama miljoona icthen sinänsä on ihan paikallaan kuitenkin niin että siltä samalta tekesiltä te olette leikanneet paljon enemmän jo teidän hallitus on kerinnyt leikata paljon enemmän kuin nyt sitten sinne tulee lisää

te olette sopeuttaneet ja rutkasti leikanneet korottaneet veroja ja kun te olette sen tehneet te olette iskeneet taas kasvua päähän

tästä otan pompon siihen varsinaiseen sanomaani mikä minulla tähän lisäbudjettikeskusteluun on

hyvä esitys arvoisa puhemies kaiken kaikkinensa

arvoisa puhemies

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että kunnallisveroa pitää kiristää

se on erillisellä lailla määrätty

aivan kuten edustaja lindtman täällä aiemmin sanoi niin kyllä siinä vaiheessakin tietenkin ihmetytti kun toisin kuin luvattiin kreikkaan sitten annettiin kolmas tukipaketti

se liittyy erityisesti pääministerin monta kertaa täällä korostamaan asiaan että nyt suomi satsaa uuteen tulevaisuuteen ja uusiin asioihin cleantechiin tutkimukseen kehittämiseen ja niin poispäin

ja toinen asia mikä tässä perusteluna äsken perustuslakivaliokunnalle esiteltiin oli sitten taas se että pieniltä ja keskisuurilta ennen kaikkea pieniltä yrityksiltä on peritty liikaa näitä maksuja

parempi näin mielestäni

meillä ei ole yhteistä palveluväylää jolle samoin standardein sekä valtiojulkinen että kuntajulkinen tuottaisi informaatiota ja josta molemmat nämä äsken sanotut instanssit ja niiden eri toimijat voisivat hyödyntää tätä informaatiota

sekä koko eun yhteinen intressi että ennen muuta suomen suuri kansallinen intressi on huolehtia siitä että estämme tulevissa ratkaisuissa niin sanotun hiilivuodon sen että ajamme täällä euroopassa tehtävillä ratkaisuilla täällä tapahtuvan tuotannon niin ahtaalle että tietyillä aloilla osa tai kaikki siitä tuotannosta siirtyy jonnekin muualle jossa se siellä muualla tapahtuva tuotanto aiheuttaisi yhteiseen ilmakehään paljon enemmän päästöjä kuin sen saman homman tekeminen täällä suomessa tai euroopassa aiheuttaisi

ministeri kutitteli edustaja pekkarisen omaatuntoa voi olla että sielläkin on politiikan vuosien aikaan ollut jotain sellaista että kaikki ei ole mennyt kohdalleen niin kuin olisi halunnut mutta te ette lainkaan vastannut nyt siihen kysymykseen minkä minä teille äsken kerroin ette lainkaan vastannut

kokonaan eri asia on se miten muutoin suhtaudutaan nimenomaan tähän fennovoima hankkeeseen

eli nyt tämä järjestely näiltä osin muuttuu ja taakse jääneitten vuosien aikaan todella vielä kertaalleen nämä äsken sanotut toimijat eivät ole perineet likimainkaan sitä hintaa minkä olisivat voineet

jo pelkästään tästä tehtävästä hyvin suoriutuminen minusta on niin ensiarvoisen tärkeä asia että tämä valiokunta on ansainnut paikkansa eduskunnan valiokuntalaitoksen kokonaisuudessa

tämä on näivettymiskierre jota suomi kulkee nyt neljättä vuotta perä perää syvemmin ja syvemmälle kuin oikeastaan mikään muu maa euroopassa

luulin että tässä oli kaikki

mutta palaan kysymyksen ytimeen

nyt te olette omilla ratkaisuillanne tekemässä päätöksiä jotka johtavat nimenomaan tasaverotuksen kiristämiseen

halusin varmistaa soitin nykyiseen työ ja elinkeinoministeriöön ja otin sieltä numerot selville varmimmaksi vakuudeksi miten käy tällä vaalikaudella tutkimus ja innovaatiorahoituksen nimenomaan sen osan mikä kulkee tuon temin kautta

suomessa nyt kuitenkin on elintarviketurvallisuusvirasto evira perustettu nimenomaan elintarviketurvallisuutta varten meillä on lainsäädäntö kunnossa niin elintarvikelaki kuin rehulakikin ja meillä järjestelmät toimivat

niin ei voi päästää tapahtumaan

siis kysymys on nimenomaan tämän tasoitusmäärän työkyvyttömyysmenona perityistä liioista maksuista ja että sen takia tämä pitää lähettää näin ymmärsin perustuslakivaliokuntaan

meidän vaihtosuhde on heikentynyt muihin kilpailijamaihin nähden reilusti enemmän ja meidän kilpailukyky erityisesti saksaan ja ruotsiin verrattuna on heikentynyt erittäin mittavasti

se kysymys kuuluu

milloin te olette valmiita aika taitaa loppua niihin toimiin joilla kasvua saadaan aikaan

pitää meidän aika verrattomia olla jos me meinaamme tämän hyvinvoinnin säilyttää jatkossakin tämän määräisellä työpanoksella

kyllä nyt samalla kun tämä sinänsä on ihan oikean sorttinen ratkaisu olisi ollut äärimmäisen toivottavaa että tähän olisi integroitu samanaikaisesti myös kuntajulkinen hallinto

se on tärkeää valtiolle

kun me puhumme politiikan vaihtoehdoista niin sekin olisi minusta rehtiä arvoisat perussuomalaiset että annetaan ihan oikea todistus lähimmäisestä

pitkin kesää alkusyksyyn asti ministeri urpilaisen johdolla sdpn ministerit vannoivat että no ainakaan pakkoliitoksia ei nyt tule mutta toisin päätitte

nyt tämä fortum omistaa etelä ja länsi suomessa suomen kannalta erittäin tärkeällä strategisella alueella erittäin suuren osan meidän siirtoverkoista

arvoisa puhemies

näiden toimien erityisesti uusiutuvan energian edistämistoimien ansiosta arvio on että me voimme merkittävästi lisätä edelleen nimenomaan työpaikkoja alan tutkimuksessa tuotekehittämisessä ja kehitystyössä ja myöskin erilaisten laitteitten ja teki

talousvaliokunnan puheenjohtaja kernaasti seuraa osaltaan mitä täällä tarkastusvaliokunnan piirissä tapahtuu ja todellakin hyvää työtä on tehty

sehän on se meidän akilleenkantapää

valitettavasti hyvin alkuun päässeen debatin viimeinen puheenvuoro on pakko myöntää edustaja heinäluomalle joka avasi tämän keskustelun

mutta kysymys on sitten siitä miten me jatkossa voisimme entistä enemmän varmistua siitä että suomeen tuotava ruoka on mahdollisimman turvallista ja hyvää koska tiedämme että olemme vapailla markkinoilla ja silloin on tietysti kysymys tästä ensisaapumispaikkavalvonnasta joka pitää hoitaa kunnolla niin että mihin se tuontierä ensimmäisenä tulee siellä se valvotaan

muistelkaa kuinka monen vuoden aikana kuinka monta miljardia vanhasen hallitukset kerkesivät saada ylijäämää vuosittaiseen budjettiin ja sitten kun talous romahti lehman brothersin jälkeen totta kai siihen tilanteeseen sen aukon täyttämiseen tarvittiin mieluummin kuin että ihmiset olisivat jääneet työttömäksi valtion toimenpiteitä ja näin toimittiin

ei niitä rakenteellisia uudistuksia yrittäjyyden edellytyksien ja työllisyyden parantamista ole tapahtunut ei kotimaisten voimavarojen uusiutuvan energian ja muun vastaavan hyväksikäyttöä nämä toimet ovat jääneet tekemättä

nyt tarvittaisiin raskaita kovia isoja toimia kilpailukyvyn parantamiseksi tuotannon vauhdittamiseksi ja myöskin viennin edellytysten parantamiseksi

se ei ole tavoite eikä se ole yksin meidän oman eduskuntamme päätös vaan se on eun meille antama siis ei tavoite vaan velvoite

pääpaino selvästi näissä toimissa mihin hallitus on tässä paperissaan ryhtymässä on siinä mikä liittyy työssäjaksamiseen perheen ja työelämän yhteensovittamiseen

arvoisa puhemies

tämä viimeksi mainittu juttu onkin ihan aiheellinen huolenaihe

arvoisa puhemies

ei anneta väärää todistusta lähimmäisestä

arvoisat edustajat

asiantuntijan lehtisen tässä yhteydessä laskema joka perustuu vääriin perusteisiin

nyt erityisesti kiinnitän tässä huomiota kun tähän tapaan pohdiskelen siihen miten tarkastusvaliokunta on ottanut hanskaansa nimenomaan euroopan ja euroalueen kriisimaiden ongelmien selvittämisen ja siinä suomen antamat erilaiset sitoumukset ja analyysin siitä missä näitten sitoumusten kanssa oikein mennään

tämä omistajuus näiltä osin mikä on strategisesti tärkeän yrityksen käsissä on kansallisesti erittäin tärkeä omistajuuden siivu ja kun meillä on laki ulkomaalaisesta omistuksesta joka sallii sen että valtiovalta voi puuttua jos tuo omistajuus siirtyy eta alueen ulkopuolelle antaako selkeän lupauksen ministeri nyt että tätä lakia käytetään ja estetään kerta kaikkiaan näitten verkkojen siirtyminen täältä ulos

kun puhutaan vaikkapa sdpn vaihtoehtobudjetista niin me emme koskaan siinä emmekä ennen vaaleja ole tehneet sellaista linjanvetoa että me leikkaisimme kaikista vähimmäisetuuksista päinvastoin

tämän hiilivuodon estäminen on meille kansallisesti tärkeä vaalittava asia mutta myöskin koko eulle tehtävä josta ei pidä mielestäni tinkiä

se on kuulkaa iso raha

mutta kysymys teille

jos ette muuten tätä usko niin menkää ja kysykää tältä yksityiseltä kumppanilta joka on valtion kumppani ilmarinen lähteekö se siihen että se lähtee sijoittamaan ilmarisen markkinaehtoisia rahoja mihinkä tahansa

mistä tällainen hulvaton idea että kaupunkiseuduilla suoritettaisiin yhteinen kansanäänestys jonka kansanäänestystuloksen pohjalta sitten pakkoliitoksia suoritettaisiin

kun taakse katsotte olisiko noissa pitänyt toimia niin että aito kasvu olisi saatu aikaan ettei jatkuvasti näivettymisen tietä kasvavan työttömyyden tietä tarvitsisi kulkea

mutta kannattaa muistaa että mitä tulee koko yleisarvioon niin kuin edustaja jokinen ilmeisesti sitä tarkoitti niin kyllä tässä on paljon sellaista positiivista minkä tämä uudistus tuo tullessaan

muun muassa tästä syystä on mielestäni hyvin tärkeää ja suomen hallituksen mielestä on tärkeää että esimerkiksi keskeisten metsä ja metalliteollisuuden alojemme tulee päästä uudessa euroopan päästökauppajärjestelmässä niin sanotun ilmaisen alkujaon piiriin

sitten toinen kysymys kuluttajien tiedonsaannista menee elinkeinoministeri pekkarisen sektorille joka koskee elintarvikkeiden päällysmerkintöjä

valtaosa toimista kohdistuu nimenomaan tähän ihmisen työkaaren aikaisempaan vaiheeseen

tietenkin kun perussuomalaisetkin ennen vaaleja kantoivat huolta ostovoimasta nyt he paitsi tekevät indeksileikkauksia leikkaavat pienituloisempien ostovoimaa sosiaaliturvaa vieläpä sitten nostavat bensaveroa

ajatus ja odotus on että tämä kokonaisuus merkitsee merkit tävää uutta alkua toimialalle jonka kasvu maailmantaloudessa on kaikista suurin

ja vielä vastauspuheenvuorot edustajat heinonen heinäluoma salolainen skinnari ja ala nissilä ja siitä poikki

jos uskotte että valtion asiantuntijat valtion käyttämät maan parhaat asiantuntijat tässä arvonmäärityksessä olisivat väärässä niin sitten kannattaa kääntyä ilmarisen ja sen asiantuntijoitten puoleen ja kysyä maksavatko nämä jotakin ylimääräistä rahaa

muutama yksityiskohta

terävä välihuuto on aina silloin tällöin paikallaan mutta niin kuin kuorohuuto ei kuulu oikeastaan eduskunnan istuntotapaan

se loppupää niin kuin ministeri väyrynen sanoo myös esseessä saa selvästi pienemmän osan kuin nämä muut asiat

taustahan sille akuutille asialle on siinä että kun hallitus päätti kaksinkertaistaa suomen vastuut se toi lakiesityksen eduskuntaan toi aika nopeasti

ja tämän yliperinnän palauttaminen niille maksajille on perusteltu ja tarpeen ja siihen talousvaliokunta kun se analysoi tämän asian otti vahvasti kantaa

vastatkaa nyt vähäsen tarkemmin miten teidän edelliset puheenne ja tämän vaalikauden puheenne ovat yhtä puuta

ja sen pohjalta tehty päätöksiä

siinä olemme eri mieltä hallituksen kanssa että keskusta todella esittää tutkimukseen innovaatioihin kehittämiseen myös avustuksia tekesin kautta

mitä tulee destiaan ja valtion omistajuuteen omistajapolitiikkaan me olemme linjanneet asiat niin että valtion tulee olla enemmistöomistaja niissä asioissa mitkä ovat joko joidenkin sellaisten toimintojen mikä yhteiskunnan kokonaistoimivuuden kannalta välttämättömiä

mistä moinen idea on oikein kotoisin

arvoisa puhemies